en ole tässä kyllä asiantuntija eikä minulla ole tähän asiaan mitään ehdotusta eikä edes varmaa mielipidettä

jos karjan

tämän voisi hyvin käydä nyt kun ei ole ajankohtaista pakettia päällä irrallaan siitä miten tämä sitten jossain ajankohtaisessa tilanteessa vaikuttaa enemmän periaatteellisena kysymyksenä että onko viisaampaa ottaa se linja joka meillä ennen oli eli että tarvitaan eduskunnan suuren salin kaikkien kansanedustajien hyväksyntä näinkin suuriin rahankäyttöihin miljardin euron vastuisiin niin kuin nyt tässä kreikka tapauksessa on nähty ja sama linja johon saksan liittovaltiopäivät on kulkenut eli että koko parlamentti on mukana

perusteluna lerner

lentoliikenteeseen liittyen meille tulee vaikea tilanne

arvoisa puhemies

nyt otetaan askel todella kaltevalle pinnalle että hallituspuolueet tekevät yksipuolisia päätöksiä siitä mikä on yleisradion oikea rahoitustaso

edustaja pertti virtanen arvo

totean kuitenkin että jos kelasta tulee maksatusvirasto joka maksaa erilaisia etuisuuksia niin sitten tietysti on hyvä pohtia mitä erityistä yhteyttä sillä on eduskuntaan jonka pitäisi tarkasti valvoa ennen kaikkea semmoista toimintaa erityistehtävänä jolla on jotain yhteiskunnallista harkintavaltaa olemassa

musta yrttiaho runar puhemiesten erotuksen kuusi rustem mustajärvi tellu sanoi myös tämän tästä työ oli valoisa kuin miesten ero

muistaako ed

tiedän mikä merkitys vaikkapa varkaudessa on vientiteollisuuden sijoittumiselle sillä että on olemassa lentoyhteys jolla tämä bisnes tulee myös varkaudessa mahdolliseksi

edustaja kankaanniemi ei tainnut olla viime eduskunnassa mutta täällä meitä on paikalla sellaisia jotka olivat ja hyvin muistavat silloisen perussuomalaisten eduskuntaryhmän linjoituksen

reijonen tässä

ilmeisesti me olemme todella huonosti esiintyneet jo monen kuukauden ajan kun on tullut semmoinen käsitys että me haluamme että kaikki työnantajamaksut siirretään palkansaaja ja eläkeläiskotitalouksien maksettavaksi jos tämä teidän riittämätöntä olisi oikein

tämän jälkeen siirrymme asunto ja kulttuuriministeri viitasen vastuualueelle

viime vuonna te lupasitte vielä vaihtoehtobudjetissa lisää rahaa työllisyysmäärärahoihin

nämä asiat eivät ole tulleet kunnolla tässä päätöksenteossa esille ja pidän sitä suurena puutteena

toivon että tämä keskustelu ei jäisi nyt yksin tähän finanssivalvonnan raportin yhteyteen vaan sitä voitaisiin käydä sekä tänään että jatkossa ja tätä pohdiskelua tehtäisiin avaralla mielellä

sitten on eri asia mikä on oikea yleisradion rahoitustaso ja tuleeko yksityisille jotain hyötyä siitä että julkista kuristetaan

mutta kyllä siellä oli ilmeisesti minä tunnen paremmin

tiusasen puheenvuorossa että olisi hyvä kuulla nämä perusteet millä perusteella katsotaan että tässä on kyseessä tämmöinen erityisasema

olkaa hyvä

ja te ette edustaja kankaanniemi tule selviämään tällä koko neljää vuotta niin että te katsotte peruutuspeiliin ja syytätte edeltäjäänne koska teillä on nyt valta

lähtökohtana on ollut että jokainen maa huolehtii itse paitsi omasta taloudestaan myös ennen muuta julkisesta taloudesta ja julkisista veloista

päinvastoin tässä on hoidettu huonosti meidän kansallisten etujemme vastaisesti tämä asia jolla on merkitystä sekä suomen pärjäämiselle ylipäänsä että sitten meidän aluepolitiikallemme ja tulevalle aluekehityksellemme

kun katson sitä politiikkaa mitä te teette muun muassa tämän työllisyyslisäbudjetin yhteydessä niin minusta tuntuu että teille on käymässä kuin ennen keskusteluille valtiovarainministeri liikasen kanssa että on kiva mennä tähän porvarihallitukseen perussuomalaisten idealla mutta kun sieltä tullaan takaisin ovat keskustan ja kokoomuksen ideat käytössä

kukaan ei ole täällä vieläkään hallituspuolueista uskaltanut sanoa minkä takia tämä pääomaverotuksen nosto ja muuttaminen tulojen mukaan ei kelpaa

jos se siis on vähemmän sosiaalivakuuttaja jolla on rooli tämän sosiaalivakuutuksen kehittämisessä tai jos se on maksatusvirasto niin siitä kyllä seuraa sitten hallinnollisesti vähän erilaisia ratkaisumalleja

mutta eihän politiikkaa voida jättää tekemättä sen takia että on epävarmuutta vaan päinvastoin pitää politiikalla pyrkiä poistamaan epävarmuutta ja tekemään semmoista pitkän aikavälin näkymää joka tuo kasvua ja työllisyyttä

koko euron lähtökohta oli että jokainen maa huolehtii tämän oman vastuunsa eikä ikinä ole sanottu että toiset maat tulevat pelastamaan

olisikin siis aiheellista pohtia oikeastaan laveammalti kuin tuossa ponnessa mikä sinällänsä on hyvä että se on tehty ja olen iloinen että oppositio on voinut tältä osin vaikuttaa tähän valiokunnan mietintöön voidaanko tätä lentoliikenteen päästökauppaa ottaa paremmin esille niin että se ottaisi huomioon näiden pitkien etäisyyksien maiden tilanteen

ja sinällänsä uskon että tässä asiassa meillä ja kokoomuksella on varmaan myös paljon yhteisiä ajatuksia koska molemmat olemme vahvasti työn liikkeitä

äänestyksen

mutta sitten tärkeään ja puheenvuoroni varsinaiseen pääasiaan joka koskee edelleenkin kysymystä siitä miten tämä toimeentulotuen maksatus on tarve hoitaa

ja nyt on kysymys juuri tämän korkoriskin arvioimisesta myös kreikan osalta ja myös sen arvioimisesta ovatko kreikalle luotottaneet arvioineet tämän riskin oikein

puhun tästä siksi että koen tämän aidosti tärkeänä asiana jolla on isoja vaikutuksia sosiaaliturvaan sillä on myös isoja vaikutuksia kannustinkysymyksiin

sitten meillä on monia muita tapoja kerätä rahaa hyviin tarkoituksiin ja uskon että paljon tehokkaampia tapoja myös päästöjen vähentämiseksi kuin nämä kaksi jotka kuitenkin luonteeltaan siis laivaliikenne ja lentoliikenne ovat välttämättömiä niille maille jotka sijaitsevat kaukana

on tultu tilanteeseen että on sovittu että kreikkaa tuetaan lainoituksella ja sitä kautta joudutaan ottamaan vastuuta myös kreikan taloudessa tehdyistä virheistä

äänestyksessä

kyllä kokeiluista saatiin monenlaisia myös hyviä tuloksia

yksi oli tietenkin se että sosiaalityöntekijöillä oli enemmän aikaa kun he eivät hoitaneet näitä toimeentulotuen perusosan maksatuksia

samaten on ekp lähtenyt aikaisemmasta toiminta ajatuksestaan historiastaan täysin poikkeavalle tielle eli sille tielle että se lähtee ostamaan jäsenvaltioiden joukkovelkakirjalainoja

se on huikea luku ja kertoo että raha alkaa ratkaista kansanvallassa

sen voisi sanoa että kun aikaisemmin puurakentamista on kohdeltu kaltoin niin parantamalla vihdoinkin tällä alueella säännöksiä voitaisiin saavuttaa myös päästömielessä erittäin huomattavia parannuksia tosin edellyttäen että kööpenhaminan neuvotteluissa ei käy tässä metsien nielukysymyksessä samalla tavalla kuin on käynyt tässä lentoliikenteen sopimuksessa elikkä että sieltä ei tulla semmoisella ratkaisulla jossa suomen metsät katsotaan hiilidioksidipäästöjä aiheuttaviksi eikä hiilidioksidia sitoviksi

sehän on jo tiedossa että valtiovarainministeri tulee edellyttämään että kuntien valtionosuudet tällä summalla vastaavasti leikataan jotta tämä kelalle tuleva lisätyö voidaan korvata

täytyy sanoa suoraan että kreikassa on erittäin suuri riski pystyykö kreikka selviämään tästä velkataakasta joka sillä tällä hetkellä on täysin siitä riippumatta haluaako se selvitä vai ei

nyt on yksi keskustalainen paikalla kokoomuksesta yksi henkilö

tämä keskustelu halutaan vaieta kuoliaaksi jotta tähän ei enää tarvitsisi palata

veronkorotuksia on suunnattu suurituloisille ja esimerkiksi eläkeratkaisuissa suurimmat leikkaukset on pantu suurituloisille mutta tämänkin jälkeen jää kysymys riittääkö tämä

tämäkin siis edellyttäisi että hallituksessa olisi tiukempi tahto kuin mitä tähän mennessä olemme nähneet

puhemies

eduskunta on moneen kertaan edellyttänyt että kriisinhallinnassa kehitetään voimakkaasti juuri siviilikriisinhallinnan puolta

ei sovi siis unohtaa että sen ohella että ilmastonmuutos pitää torjua sen ohella että päästökauppajärjestelmää tarvitaan aina jää jäljelle kysymys miten taakka jaetaan oikeudenmukaisesti sekä eri kansakuntien välillä että sitten eri väestöryhmien välillä

ne voivat katsoa miten tämä toimeentulotuen päätöksenteko tapahtuu ja miten tämä tekninen valmistelu tehdään

arvoisa puhemies

nyt tässä toimet näyttävät kuitenkin olevan kovasti jäljessä

tämä jälkikäteisvalvonta on juuri niin kuin varanpuheenjohtaja edustaja ala nissilä sanoi erinomaisen tärkeätä silloin kun sitä varsinaisen rahankäytön osalta ei yksityiskohtaisesti ohjeisteta

iso kysymys tässä on nähdäänkö tämä rahanjako erillisenä kysymyksenä ja katkaistaanko tämä yhteys sosiaalityön ja toimeentulotuen välillä

näiden eu tukipakettien osalta tämä jälkikäteisvalvonta on kuitenkin plus miinus nolla eli jos velkapääoman leikkauksiin mennään niin turha sitä on sitten mennä selvittämään sen paremmin kreikkaan kuin minnekään muuallekaan että mihinköhän se raha meni että sinne se meni johonkin eikä siinä sitten ole paljon johtopäätöksien eikä myöskään näiden tilivastuiden perään kysyttävissä

ulkoasiainvaliokunnan vierailu yhdysvalloissa viime marraskuussa oli hyvin mielenkiintoinen myös siltä kannalta että itse asiassa hekin toivovat suomelta afganistanissa juuri siviilikriisinhallinnan panostuksia siis poliiseja oikeuslaitoksen kouluttamista ja myös kehitysyhteistyöpuolella esimerkiksi maatalouden asiantuntija apua

meillä on käsittämätön tilanne nyt syntynyt että finnair on pahassa alakierteessä joka ei johdu vain siitä mitä maailmalla on tapahtunut laman taantuman myötä vaan myös siitä miten on onnistuttu finnairin johtamisessa

ja silloin ollaan tilanteessa että viimeiseksi mukaan tulleet joutuvat maksamaan tätä laskua jos annetut lainat eivät ole ensisijaislainoja tai niillä ei ole vakuuksia

mielestäni täytyy nähdä että toimeentulotuki on kestävällä tavalla viimesijainen tuki joka on tarkoitettu varmistamaan ihmisen pärjääminen näillä kylmillä perukoilla

on siis täysin harhaanjohtavaa sanoa niin kuin pääministeri sanoi maaliskuun lopussa että suomalaisilla veronmaksajilla ei ole aihetta huoleen ja että tässä tulee jopa voittoa

ne taloudelliset rasitteet ovat huomattavia jotka tulevat lisäkustannuksina ja joita nyt täällä joudutaan pakkotilanteessa hyväksymään mutta sitten tulee myös kysymys miten lentoyhtiötä johdetaan

ne voivat olla syrjäytymistä ja puuttuvaa ammattiosaamista työelämässä ne voivat olla alkoholiongelmia ja ne voivat olla perheen sisäisiä pulmia ja monia tämän tyyppisiä

sekin liittyy siihen että perusteensa on sillä että miljardiluokan päätökset pidettäisiin koko eduskunnan toimesta tässä salissa

sitten täällä on kysytty mihin perustuu se sdpn arvio että muualla olisi käyty keskusteluja ja laitettu pankeille ehtoja ja että pankit olisivat hyväksyneet ehtoja sille että ne sitoutuvat tiettyyn käyttäytymiseen kreikan luototuksessa eli että eivät lähde pois tilanteessa kun muut euromaat yrittävät kreikkaa auttaa

se että ihmisille lähetetään raha kotiin ja sanotaan että tässä on yhteiskunnan apu on pitkän päälle erittäin huono vaihtoehto myös näiden ihmisten kannalta

finnairin viestintäjohtaja antaa finnairin henkilöstölehdessä lausunnon että tulevaisuudessa finnairille riittää se että toimitusjohtaja ehkä ylin johto on suomalainen ja lentokoneet omistetaan

nykyinen menettely jossa suomi antaa suostumuksensa näihin ohjelmiin ja se voi tapahtua vain suuren valiokunnan ja yhden valiokunnan käsittelyssä miljardien eurojen sitoumukset on kyllä aika helppo

me epäilemme että syy on se että te yritätte väkisten viedä eläkeleikkauksia näissä neuvotteluissa eteenpäin ja kun palkansaajajärjestöt eivät niihin suostu niin te tulette ja syyllistätte siitä opposition